aivan samoin kuin täällä useampi kollega on jo todennut edustaja juvosen lakialoite on äärettömän hyvä

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia kolmeen alusturvallisuutta koskevaan lakiin eli alusturvallisuuden valvonnasta annettuun lakiin laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin ja turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettuun lakiin

valiokunta ehdottaa kuitenkin arvioitavaksi olisiko edellä mainittu kolmessa laissa hajallaan oleva alusturvallisuutta koskeva sääntely tarkoituksenmukaista koota yhteen siten että siitä muodostuisi nykyistä selkeämpi ja käyttäjäystävällisempi lainsäädäntökokonaisuus

tämän vammaisneuvostonhan nimeää kunnanhallitus

vammaisneuvostoon tulee monesti jäseniä erilaisista vammaisjärjestöistä ja myös sitten politiikan puolelta eri poliittisista puolueista

pidän tätä ääret tömän hyvänä huomiona minkä valiokunta on tehnyt ja toivoisin että käytäntö yleistyisi myös muissa valiokunnissa

sillä tavalla sitten tämä vammaisneuvosto valitaan ja lopullisen päätöksen tekee sitten kunnanvaltuusto näistä vammaisneuvoston jäsenistä kun edustaja juvonen tätä asiaa kyseli

eli jos tämä valiokunnan esitys toteutuu niin sen jälkeen meillä on yksi lakiesitys eikä nykyistä

mutta kyllä yhdenvertaisuus on niin tärkeä asia meidän ihmisten kesken että sen eteen pitää tehdä paljon työtä

näistä asioista tietysti täytyy puhua mutta ei voi olla että esimerkiksi liikenne on niin takkuista kuin se on tällä hetkellä eikä joukkoliikennettä pystytä parantamaan

uhataan vielä vähentää z junavuoroja kun tarvittaisiin lisää joukkoliikennettä ja lisää junavuoroja pääkaupunkiseudulle ettei ihmisten tarvitse olla kahta tuntia henkilöautossa ja käyttää sitä asiointi ja työmatkoihin

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeätä että siinä vaiheessa kun tämä lakialoite menee eteenpäin niin muistetaan myös sitten että kuullaan vammaisia

he ovat parhaita asiantuntijoita kehittämään omia palveluitaan ja heillä on varmasti hyvä näkemys siitä tarvitaanko sitten vammaisvaltuutettua vai onko mahdollista että nykyisten valtuutettujen työtehtäviä lisäämällä selvitään tästä asiasta

peltosen esitystä kannattaa pohtia myös hallituksen perustamassa hometyöryhmässä ja toivon että tämä viesti kantaa työryhmän jäsenille

olen myös tyytyväinen siihen että hallitusohjelmassa on maininta mahdollisesta luopumisesta työmarkkinatuen tarveharkinnasta asia selvitetään

edustaja tolppaselle haluan sanoa että nämä edellisessä puheessa esittämäni asiat ovat kaikki hallitusohjelmassa ja kyllä nyt tämä nykyinen hallitus lähtee siitä että ne asiat mitkä ovat hallitusohjelmaan kirjattu ne myös toteutetaan

tämä on aivan uudenlaista yhteistyötä mitä kannattaa pohtia onko sillä tulevaisuudessa myös

toivon tietysti hallitukselta mahdollisimman nopeasti asian selvittämistä ja myös sitten konkreettista päätöksentekoa

keskustelu on päättynyt kuin myös nostoehdotus vastaa silmät ja ulkoisia valiokunta jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausuntonsa viimeistään kesäkuun kahdeksanteentoista mahdollisuus onnistua

aivan niin kuin edustaja merja mäkisalo ropponen totesi tämä työmarkkinatuen tarveharkinta oikeastaan nöyryyttää naisia kaikista eniten ja siitä pitää luopua

arvoisa puhemies

on erikoista kyllä nyt että otetaan tämä palkka ale keskusteluun ja ollaan sitä mieltä keskustan toimesta että työntekijöitten palkkoja pitäisi alentaa

ben zyskowicz ei ole enää paikalla mutta täytyy ihmetellä sitä hänen käsitystään etteivät nykyisin perheet huolehtisi aviopuolisoistaan tai perheenjäsenistään lapsistaan

minä uskon että tällä hetkellä ja viimeisten vuosien aikana kyllä monissa perheissä on sitä euroa venytetty niin että siitä riittää lapsille opiskelurahaa ja saadaan pidettyä perhe ruuassa

meidän täytyy lähteä kyllä siitä että niillä yrittäjillä on uusia innovaatioita uusia mahdollisuuksia lisätä sitä toimeliaisuuttaan ja sitten myös lisätä niitä palveluja ja tuotteita mitkä menevät suomessa kaupaksi ja mitkä menevät myös sitten rajojen ulkopuolelle kaupaksi

sen painopisteitä ovat olleet maankäyttö asuminen ja liikenne elinkeinopolitiikka ja kansainvälinen kilpailukyky monikulttuurisuus ja maahanmuutto kaksikielisyys ja sosiaalinen eheys

kyllä on hyvin paljon semmoista yhteisöllisyyttä ei suinkaan ole semmoista omahyväisyyttä että ajatellaan että nämä rahat kuuluvat vain minulle niin kuin ben zyskowicz kuvasi tilannetta

ainut konsti on se että me saamme tämän meidän talouden paremmalle tolalle

metropolialueella on hyvät mahdollisuudet kehittyä ja voimistua vaikka alueella on myös ongelmia ratkaistavana

muun muassa pitkäaikaistyöttömiä on enemmän kuin muualla suomessa toimeentulotuen saajia päihde ja mielenterveysongelmista kärsiviä sekä syrjäytymisvaarassa olevia maahanmuuttajia ja asunnottomia

kaltiokumpu puhui erittäin kauniisti työelämästä minkälaista sen pitäisi olla ja miten siellä pitäisi johdon toimia ja työntekijät huomioida

kannatan ed

nämä sosiaalista eheyttä vaarantavat ja siihen vaikuttavat tekijät edellyttävät että myös valtio osallistuu ongelmien ratkaisemiseen nykyistä vahvemmin

on erittäin tärkeätä suunnata myös voimavaroja ennalta ehkäisevään työhön niin järjestötoimintaan kuin terveydenhuollon palveluihin jotta alkoholista aiheutuvia terveyshaittoja voidaan vähentää

mutta jos mietitään tämän hetken työelämää jos mietitte miten paljon ihmiset pelkäävät irtisanomisia miten paljon ihmisiä on irtisanottu kuinka paljon lomautetaan ja kuinka suuri huoli monilla perheillä on jokapäiväisestä leivästä ja toimeentulosta niin työhyvinvointi ei kyllä tällä hallituskaudella ole millään lailla lisääntynyt päinvastoin

elinkeinoministeriö on tehnyt tutkimuksen tämän vuoden alkupuolella siitä minkälaisena suomalaiset maaseudun tulevaisuuden näkevät

metropolialueen kuntien yhteistyö eri toimielimissä ja eri tasoilla on perustunut pitkälti vapaaehtoisuuteen ja se on hallintovaliokunnan mietinnönkin mukaan toiminut suhteellisen hyvin

kansalaiset arvostavat suuresti maaseutua ja monet haluaisivat muuttaa sinne mutta siinä on aina se ongelma että siellä ei ole sitten työpaikkoja

arvoisa puhemies

ministeri otti puheessaan esiin muun muassa sen että uusia ennakkoluulottomia malleja elintarvikkeisiin ja niihin liittyviin palveluihin tarvitaan lisää

pirkko ruohonen lerner olen myös huolissani alkoholin mielikuvamainonnasta ja siitä että sitä pääasiassa suunnataan lapsille ja nuo rille

eli kaikista tärkein asia olisi että maaseudulle saadaan lisää työvoimaa ja työpaikkoja

esimerkkejä alueen kuntien toimivasta yhteistyöstä on muun muassa valtion ja helsingin seudun kuntien välinen aiesopimus riittävän asunto ja tonttitarjonnan turvaamiseksi sekä valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien maahanmuuttoon liittyvä aiesopimus

palvelujen saannin osalta tulisi lisätä ja kehittää lähiruuan tarjontaa

nyt monet ihmiset ostaisivat lähikaupasta lähiruokaa muun muassa viljapossua lähileipomon leipomia leipiä ja leivonnaisia mutta se on harvoin mahdollista

maaseutu on alue jossa on mahdollista kehittää erilaisia elinkeinoja ja palveluita matkailua biotaloutta kaivosteollisuutta ja niin edelleen

toivottavasti asiaan saadaan helpotusta kun kelan psykoterapia siirtyy harkinnanvaraisesta kuntoutuksesta järjestämisvelvollisuuden piiriin

miten on ministeri mahdollista lisätä lähiruokapalveluitten saamista kuluttajille

arvoisa puhemies

ongelmia on koettu olevan lähinnä segregaation eli asuinalueiden eriytymiskehityksen torjumisessa ja maankäytön palvelujen ja liikenteen järjestämisessä

pidän erittäin tärkeänä sitä että suunnataan uusia toimenpiteitä odottaville äideille jotta he voivat olla ilman alkoholia raskauden ajan tai ainakin käyttää kohtuullisen määrän alkoholia mistä ei aiheutuisi lapsille aivoihin vahinkoja

samalla on huolehdittava siitä että kelan psykoterapiaan pääsy helpottuu ja että perusterveydenhuollon resurssit riittävät alkuvaiheen terapiaan josta sitten jatketaan kelan tukemalla psykoterapialla

minun on vaikea yhtyä hallintovaliokunnan näkemykseen siitä että pääkaupunkiseudun kuntia tulee voida velvoittaa yhteistyöhön yhteiskunnan kokonaisedun saavuttamiseksi mikäli vapaaehtoisen yhteistyön osalta ei saavuteta riittäviä tuloksia

meillä oli valiokunnassa kuultavana muun muassa säteilyturvakeskuksen tutkija joka kertoi meille että ultraviolettialtistuminen lisää ihosyövän riskiä ja riski on erityisesti alaikäisillä ja sitä suurempi mitä nuorempana solariumin käyttö aloitetaan

on harmillista että mielenterveyskuntoutujien hoitopolut ovat yleensä hyvin monimutkaisia

hallitus esittää että ryhmärakentamisesta säädettäisiin oma laki ja tarkoituksena on järjestää ryhmärakentamista turvaamalla hankkeeseen osallistuvien oikeudellinen asema ja helpottaa rahoituksen saamista hankkeille

heillä ei ole itsellään riittävästi voimavaroja etsiä näitä sopivia hoitopolkuja itselleen ja monesti myös omaiset ja vanhemmat väsyvät

uskon vankasti että vapaaehtoisella yhteistyöllä saavutetaan hyviä tuloksia kun yhteistyön lähtökohtana on se että kaikkien osapuolten näkemyksiä kunnioitetaan kuunnellaan ja kaikkien edut tulevat huomioitua

olisi todella tärkeätä kehittää mielenterveyskuntoutujille selkeät hyvät hoitopolut jotta hoito kohdentuu oikea aikaisesti ja myös oikeaa hoitoa

arvoisa puhemies

sen sijaan on helppo yhtyä valiokunnan kantaan siitä että uudenmaan liiton rooli on metropoliselonteossa jäänyt liian vähälle huomiolle

solariumin palveluista

missä vaiheessa suurin piirtein kunnat pystyvät valmistelemaan sopivia asuntokaavoja jotta tämä ryhmäasuntorakentaminen pystytään toteuttamaan

toivotaan nyt sitten että kansaneläkelaitoksen harkinnanvaraiseen kuntoutukseen annettavan kuntoutuspsykoterapian lakisääteistäminen saadaan paremmalle tolkulle ja myös palvelut rupeavat toimimaan paremmin ja määrärahat riittäisivät

pidän tätä lakiesitystä äärimmäisen hyvänä

jos miettii tällä hetkellä niitä ihmisiä jotka eläkkeelle jäävät ja joilla jonkin verran on kumminkin sitä varallisuutta niin voi hyvin sitten sukulaisten tai läheisten tuttavien kanssa miettiä mahdollisesti että myydään omaisuus ja tehdäänkin tämmöinen yhteinen koti ryhmäkoti

metropolialueen suuret kehittämishankkeet kuten kehä iiin parantaminen uusi pisara rata sekä pasilan ratapihan toimivuuden kehittäminen ovat tärkeitä myös valtakunnallisesti

rkp keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta nyt asia on loppuun

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestykseen kuudes casian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan tähän toimintaan

sen lisäksi on huolehdittava linja autoliikenteen palvelutasosta ja toimivasta liitäntäpysäköinnistä sekä alueen toimivasta raideliikenteestä

hallintovaliokunta ei ota kantaa siihen kuinka metropolialueen hallinto ja päätöksentekojärjestelmää tulisi tulevaisuudessa järjestää vaan toteaa että asia tulee ratkaista seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

hallintovaliokunta toteaa mietinnössään että pääkaupunkiseudun neljää kaupunkia laajemmat asumiseen liikenteeseen maankäyttöön yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristöön liittyvät kysymykset olisi luontevaa uskoa uudenmaan liiton ratkaistavaksi

toki lainmuutos jo itsessään vaikuttaa mutta tieto siitä että alkoholin käyttöä valvotaan tehokkaasti toimii turvallisuutta lisäävänä tekijänä

kotihoidon tuki on osa pienten lasten päivähoitojärjestelmää ja mielestäni perheillä pitää jatkossakin säilyä vapaus valita heidän elämäntilanteeseensa sopiva hoitomuoto eri vaihtoehtojen väliltä

metropolialueen kehittämisessä on pidettävä huolta siitä että alueen ihmiset saavat hyvät palvelut ja että asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asumistaan ja lähiympäristöään koskevaan päätöksentekoon

pidän erittäin tärkeänä että kiinnitetään huomiota nimenomaan liikenteen parantamiseen

siksi muutoksen jatkovalmisteluissa on otettava huomioon linjauksen vaikutukset erilaisten perhemuotojen keskuudessa

liikennevaliokunta on ottanut siihen hyvin kantaa kun he ovat todenneet että liikenne ja viestintävaliokunta korostaa että valtion tuen metropolialueen liikenteen rahoitukseen tulee olla riittävä ja pitkäjänteinen ja että metropolialueesta ei saa muodostua riittävien liikenteen kehittämisinvestointien puutteesta johtuen liikenteellistä ongelma aluetta joka haittaa liikenteen sujuvuutta ja elinkeinoelämän ja tavaravirtojen kulkua sekä myös ihmisten työ ja asiointimatkoja

haluaisin myös tuottaa nostaa esiin sen kun tiedetään että tällä hetkellä naisten asema työelämässä on heikompi sen jälkeen kun he ovat pitäneet tämän kotihoidon tuen niin haluaisin nostaa esiin sen että niin hyvä asia kuin se onkin että vapaita jaetaan tasapuolisesti vanhempien kesken miten nyt voidaan välttää se että myös miesten asema tuen pitämisen jälkeen heikentyy

näen erittäin hyvänä tämän hallituksen esityksen mutta varmasti täytyy selvittää myös jatkoa tästä ja haluan nähdä edelleenkin tuolla kadulla miehiä kävelemässä ja työntämässä lastenrattaita ja miesten saavan nauttia siitä pienen lapsen hoitamisesta nykyistä paremmin ja pitempään

valiokunnan kannanotossa on kiinnitetty huomiota jätteensynnyn ehkäisyyn ja materiaalitehokkuuden edistämiseen jotta asetetut tavoitteet saavutetaan

uuden lain myötä painopistettä siirretään erityispalveluista yleispalveluihin vahvistetaan asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistetään viranomaisten yhteistyötä

haluan vaan kiittää kaikkia edustajia tästä erittäin hyvästä keskustelusta ja vielä ministerillekin kiitokset

valiokunta kiirehtii taas mietinnössään jätelain uudistamista muun muassa jätteen määrittelyn selventämiseksi ja etenkin jätekuljetusten valvonnan riittävyyden takaamiseksi

arvoisa puhemies

hallituksen esitykseen sisältyy myös useita ehdotuksia joilla parannetaan yhteistyötä sosiaali ja terveydenhuollon sekä muiden toimialojen kesken

se on todella hyvä asia että tämä laki aloite etenee nopeasti ja seuraava uusi vuosi varmasti sitten vietetään vähän turvallisemmissa merkeissä

asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi laissa määritetään ne tuen tarpeet joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa järjestetään

uudistuksen myötä asiakkailla on oikeus niihin palveluihin joilla turvataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja kehitys

uudistuksen myötä tuen hakemisen kynnys madaltuu ja tarvittava tuki perheille turvataan oikea aikaisesti ilman lastensuojelun asiakkuutta

olen erittäin tyytyväinen siihen että jatkossa kotipalvelua on mahdollista saada suoraan peruspalveluna eikä palveluja ohjattaisi hakemaan vain lastensuojelun kautta

uuden sosiaalihuoltolain myötä tulee voimaan asiakasprosessia koskevia säännöksiä joilla nopeutetaan asiakkaan ohjautumista tarvittavien palveluluitten piiriin lyhennetään asiakkuuksien kestoa ja turvataan palvelut niille asiakkaille jotka eivät ole oikeutettuja sosiaalihuollon palveluihin erityislainsäädännön perusteella

sopimuksen myötä myös suomalaisille yrittäjille avautuu uusia mahdollisuuksia markkinoida tuotteita ja palveluja nykyistä laajemmalla kauppa alueella

on selvää että arvioidusta bruttokansantuotteen kasvusta myös suomi saa oman viipaleen miljardien kakkupalasta

kaikille sosiaalihuollon asiakkaille tulee oikeus saada tarvittaessa palvelutarpeensa arvioiduksi ja asiakkaalle nimetään omatyöntekijä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen erittäin iloinen ja tyytyväinen myös siitä että erityistä tukea tarvitsevien lasten nuorten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelujen saaminen ja perusoikeuksien toteutuminen turvataan sosiaalityöntekijän tuen monialaisen yhteistyön ja koko sosiaalihuoltoa koskevan yhtenäisen päätöksentekomenettelyn kautta

arvoisa puhemies

kuntauudistus on varmasti tarpeellinen ja se tulee tehdä tämän eduskuntakauden aikana

tämä vaatii kyllä hyvin paljon kunnilta ministeriöltä ja ministeriltä että sitä vuorovaikutusta käydään riittävästi ja on sitten riittävät perusteet ennen kuin päätöksiä ruvetaan tekemään

tiusanen siitä että ne veteraanit jotka ovat kotona ansaitsevat kyllä kaiken mahdollisen avun ja tuen sinne kotiinsa

nyt meillä on entistä paremmat mahdollisuudet markkinoida muun muassa suomalaisen matkailun elinkeinoa ja designtuotteita ja panostaa nimenomaan matkailuun

näin lopuksi haluan vielä kiittää ministeri huovista tästä hyvästä lakiesityksestä

on erittäin tärkeätä että vammaisneuvostoja on ja se heidän tehtävänkuvansa on aika laaja jos miettii että he voivat vaikuttaa kaikkeen kunnan päätöksentekoon he pystyvät neuvoston kautta paremmin seuraamaan mitä sosiaali ja terveydenhuollon puolella valmistellaan kunnassa on se sitten budjettia tai uusia palveluita tai toimintoja

he saavat hammashuollon jalkahoidon saavat siivouspalvelua kotihoitoa pääsevät kuntoutukseen aina kun hakeutuvat ja niin edelleen